rekisteröidyn parisuhteen osapuolet saisivat tältä osin sisäisen adoption suhteen tismalleen samat oikeudet kuin avioliiton osapuoletkin nyt ovat jo saaneet

ukkola viittasi brittiläisen east anglian yliopiston ilmastotutkimusyksikön tietomurtoon ja sen seurauksena julkisuuteen levinneisiin väitteisiin joiden mukaan tutkijat olisivat peitelleet ilmastotutkimusta ja sen tuloksia

sisäinen adoptio on mahdollista nykyään noin kymmenessä euroopan maassa ja todennäköisesti tähän seuraan liittyy uusia jäseniä lähitulevaisuudessa

tästä kannattaa ehkä nyt huomata että tässä kyseisessä yksikössä on meneillään tutkinta jossa selvitetään onko jotain epäasiallista käytöstä tapahtunut ja yksikönjohtaja phil jones on tämän tutkinnan ajaksi jättänyt tehtävänsä yksikön johdossa

olen joissakin yhteyksissä kuvannut nykyistä tilannetta vertaamalla sitä parisuhde apartheidiin ja koska tämä vertaus saattaa monista kuulostaa aika rajulta perustelen sitä lyhyesti

arvoisa puhemies

suomi on viimeinen pohjoismaista joka tämän välttämättömän uudistuksen toteuttaa

kyllä kannatamme kannatamme sitä että satsaamme kotimaiseen uusiutuvaan energiaan jolla voidaan vähentää tuontiriippuvuutta kaikista ilmansuunnista ja kaikista energianlähteistä

edustaja pekkarinen puolestaan hyvin tietää että huomattava osa suomessa käytettävästä kivihiilestä menee lämmöntuotantoon ja siinä ei fennovoima tai muukaan ydinvoimala auta tuon taivaallista

tästä huolimatta esitys herättää mielestäni myös muutamia aika perustavanlaatuisia kysymyksiä

etelä afrikassa erottelu perustui puolison ihonväriin

ensimmäinen on se millä perusteilla edelleen ulkoinen adoptio evätään samaa sukupuolta olevilta pareilta

mutta on erittäin hyvä että ministeri vapaavuori on tässä salissa myöntänyt avoimesti että ydinvoimainvestoinnit vähentävät halukkuutta investoida muuhun tuotantoon mukaan lukien kotimainen energia

vertaus on siinäkin mielessä osuva että avioitumisen rajoituksia ihonvärin perusteella on kautta vuosien perusteltu hyvin samankaltaisilla argumenteilla kuin mitä nykyään käytetään vastustamaan tasa arvoista avioliittolakia

ja miten tämä voidaan tehdä siitä huolimatta mitä euroopan ihmisoikeustuomioistuinkin on päättänyt ja mihin hallituksen esityksessäkin suoraan viitataan kun todetaan että henkilön seksuaalinen suuntautuminen ei voi olla peruste kieltää adoptiota

mutta kun ministeri vapaavuori te viittasitte euroopan komission kantoihin oletteko tutustunut euroopan parlamentin vastikään tänään tulleeseen kantaan jossa parlamentti kehottaa eu jäsenmaita keskeyttämään kaikki energiasektoria koskevat hankkeet venäjän kanssa

ulkoinen adoptiokin on samaa sukupuolta oleville pareille mahdollinen jo lukuisissa maissa muun muassa ruotsissa islannissa hollannissa belgiassa espanjassa ja muutamissa muissakin

meillä on maailmassa ja täällä suomessakin valtavasti lapsia vailla rakastavaa kotia ja meillä on myös paljon sellaisia vanhempia jotka haluaisivat kantaa vastuuta ja antaa tämän rakastavan kodin sitä vailla oleville lapsille

nykyään suomessa vastustetaan tasa arvoista avioliittolakia sillä perusteella että samaa sukupuolta olevat parit olisivat luonnottomia ja jumalan tahdon vastaisia

samoin on kyllä syytä kysyä kuinka kauan moraalimme kestää jatkaa ja pitkittää nykyistä seksuaaliapartheidia jossa osa kansalaisista saa mennä naimisiin rakastamansa puolison kanssa ja osalta tämä oikeus kielletään

nykyään suomessa väitetään että meidän nykyinen avioliittolakimme ei ole syrjivä koska homoilla ja lesboilla on samat oikeudet kuin heteroilla siis oikeus mennä naimisiin vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa

tämä on minun arvojeni mukaan aivan perustavalla tavalla väärin ja siksi ennemmin tai myöhemmin on perusteltua että avioliittolaista tehdään sukupuolineutraali mistä ed

tämä ottaisi yhden johdonmukaisen ja välttämättömän askelen tiellä kohti kansalaisten yhdenvertaisuutta sitä kansalaisten yhdenvertaisuutta joka on turvattu meillä perustuslaissa ja joka on kaikkien ihmisoikeussopimusten pohjana

virginian osavaltiossa ironisesti nimeltään mildred ja richard loving siis rakastavat musta nainen ja valkoinen mies joutuivat avioliittonsa takia oikeuteen ja oikeuden tuomari perusteli langettavaa tuomiota näin

maailma on muuttunut paljon näistä ajoista onneksi mutta valitettavasti meidänkin keskustelussamme tänään ja näinä päivinä käytetään hyvin samankaltaisia argumentteja vastustamaan tasa arvoista avioliittolakia kuin aikoinaan käytettiin vastustamaan erirotuisten ihmisten oikeutta mennä naimisiin keskenään

uskon myös että kun tätä tänään täällä eduskunnassa käytävää keskustelua tarkastellaan viidenkymmenen tai sadan vuoden päästä ihmiset silloin pitävät tasa arvoista avioliittolakia vastaan esitettyjä argumentteja tai ainakin osaa niistä hyvin samankaltaisina ehkä yhtä outoina ja vieraina kuin mitä me ajattelemme nyt niistä argumenteista joilla aikoinaan vastustettiin kahden eri rotuun tai eri ihonväriin kuuluvan ihmisen oikeutta mennä naimisiin keskenään

monella kollegalla tässä salissa on vahva kristilliseen tai muuhun maailmankatsomukselliseen vakaumukseen perustuva arvopohja ja haluan tässä yhteydessä tehdä selväksi että arvostan ja kunnioitan tätä arvopohjaa erittäin paljon

olen kansanedustajana valmis tekemään kaikkeni jotta teidän arvojanne kunnioitetaan ja niitä ei tässä maassa poljeta

en ole käyttänyt mitään laillisia tai laittomia päihteitä

arvoisa puhemies

tässä on yritetty kyllä selventää että tämä hallituksen esitys ei kovinkaan voimakkaasti muuta nykytilannetta itse asiassa meidän joidenkin mielestä jopa liian vähän

olen tietysti päätynyt tähän henkilökohtaiseen ratkaisuun sen takia että pidän sitä perusteltuna ja järkevänä

mutta tästä henkilökohtaisesta vakaumuksestani ei seuraa se että minulla lainsäätäjänä olisi oikeus tai mahdollisuus velvoittaa muita ihmisiä elämään samalla tavalla kuin mihin itse olen päätynyt

ympäristöministeriöllä on todellakin vain ja ainoastaan laillisuusharkintaa siis vain ja ainoastaan mahdollisuus harkita sitä täyttääkö maakuntakaava laissa asetetut edellytykset

vapaassa maassa en voi estää toisia ihmisiä valitsemasta toisenlaista elämäntapaa heidän oman vakaumuksensa perusteella vaikka itse pidänkin omaa elämäntapaani ja omaa vakaumustani hyvinkin järkevänä ja kannatettavana

kuinka hyvin se on siinä onnistunut siitä meillä on aika vankka näyttö koska korkeimmassa hallinto oikeudessa ympäristöministeriön päätökset ovat pitäneet

arvoisa puhemies

korkein hallinto oikeus on siis vahvistanut että ympäristöministeriö on käyttänyt laillisuusharkintaa aivan oikein

sehän ei ole ihan tavatonta että kun säädetään lakeja niin niihin liittyy vastakkaisia ristikkäisiä intressejä mutta sen kuuden vuoden kokemuksen perusteella mitä itselle on karttunut tässä talossa harva laki on niin täysin vastakkaisten intressien leimaama kuin jätelaki

itse mietin onko valtioneuvostolla enemmän osaamista kaavojen laillisuusharkinnassa kuin kaavoituksesta vastaavalla ministeriöllä ja oma arvioni on että ei ole

uskonnonvapaus ja vapaan yhteiskunnan kansalaisoikeudet takaavat meille jokaiselle mahdollisuuden päättää siitä kenen kanssa avioidumme vai avioidummeko ollenkaan

kukaan lainsäätäjä ei voi pakottaa ketään meistä menemään naimisiin vastoin tahtoaan sellaisen ihmisen kanssa jota ei itse halua ottaa avioliittoon

päättelin myös että kun viime aikoina on paljon keskusteltu erilaisista kytköksistä ja jääviyksistä niin on hyvä tuoda tässä alkuun tietoon että toimin itse myös pirkanmaan jätehuolto oyn hallituksen puheenjohtajana

mutta vastaavasti vapaassa maassa kenelläkään meistä ei lainsäätäjänä ole oikeutta sanella toisille minkälaisia valintoja he omassa parisuhteessaan tekevät

kenelläkään meistä lainsäätäjänä ei ole oikeutta kieltää toista ihmistä menemästä naimisiin rakastamansa ihmisen kanssa vain sen takia että itse katsoo että haluaa olla naimisissa vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa

ajattelin keskittyä tässä vaiheessa tämän valtavan lakipaketin kahteen aika yleiseen ja periaatteelliseen elementtiin tai yleensä jätehuollon järjestämiseen liittyvään kahteen suureen kysymykseen

arvoisa puhemies

vapaassa yhteiskunnassa meillä jokaisella on oikeus meidän omaan vakaumukseemme mutta meillä kenelläkään ei ole oikeutta pakottaa muita ihmisiä toimimaan vain meidän oman henkilökohtaisen vakaumuksemme mukaisesti

ensimmäinen koskee jätehuollon tavoitteita mihin me pyrimme jätehuollolla ja niitten suhdetta siihen miten me organisoimme jätehuollon

kuitenkaan ei ole kulunut paljoa aikaa siitä kun sosialidemokraatit tässä salissa esittivät teollisuuden sähköveron poistamista

yhdyskuntajätteestähän meillä suomessa vastaavat pääosin kuntien omistamat alueelliset jätehuoltoyhtiöt ja tällainen järjestelmä on palvellut suomea ihan hyvin aika pitkään

toisaalta jos katsotaan kierrätykseen ja energiahyödyntämiseen päätyvän yhdyskuntajätteen osuutta niin suomi valitettavasti ei mitenkään erityisen hyvin pärjää tässä vertailussa

päinvastoin on lukuisia euroopan maita joissa sekä kierrätyksen että erityisesti energiahyödyntämisen osuus yhdyskuntajätteestä on merkittävästi korkeampi kuin meillä suomessa

ajatteletteko te todella että sähköveron tarkoitus on lopettaa suomesta sähkönkäyttö

tästä aika nopeasti päätyy sellaiseen kysymykseen onko tämä meidän jätehuollon organisoimisen tapamme paras keino saada jäte hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti tämän usein siteeratun jätehierarkian mukaisesti

ympäristöveroilla voidaan myös rahoittaa hyvinvointiyhteiskuntaa ja ne ovat verrattomasti parempi tapa rahoittaa hyvinvointiyhteiskuntaa kuin työn verotuksen kiristäminen

jos niin valtava osa meidän jätteestämme päätyy siinä jätehierarkiassa viimeiselle sijalle asetettuun kaatopaikkasijoittamiseen tai viimeistä edelliselle sijalle jätteen massapolttoon niin voiko sillä olla joku kytkös tähän jätehuollon organisoimisen tapaan

onko meillä kannustimet kohdallaan

hallituksen esityksessä todetaan että asetuksella voidaan asettaa kierrätykselle vielä määrällisiä tavoitteita ja itse kyllä kovasti toivon että ne tavoitteet asetetaan erittäin koviksi ja kunnianhimoisiksi että sitä kautta vahvasti ohjataan jätteiden hyödyntämistä jätehierarkian mukaiseen suuntaan

arvoisa puhemies

edustaja tolppanen edellä joitakin tunteja aiemmin ja edustaja hakkarainen muun muassa vähän myöhemmin esittivät sen usein käytetyn väitteen että sairaat eläimet eivät käy turkistaloudessa kaupaksi

tässä hiljattaisessa tv ohjelmassa kävi hyvin ilmi että turkishuutokaupassa oli koko joukko nahkoja eläimiltä joilla oli ollut silmätulehdus eli ei se silmätulehdus estänyt näitten nahkojen käyttämistä

meillähän on yritetty jätepolitiikkaa hallita alueellisilla jätesuunnitelmilla ja niillä on ollut varmasti vaihtelevan kaltaisia vaikutuksia

mutta kuitenkin konkreettiset investointipäätökset siitä rakennetaanko jätteenpolttolaitos hyödynnetäänkö erillislajiteltua energiajaetta rinnakkaispoltossa laajennetaanko kaatopaikkoja satsataanko joihinkin jätteenkäsittelylaitoksiin joissa pyritään hyödyntämään jätettä materiaalina kaikki nämä konkreettiset investointipäätökset tehdään kuitenkin niissä kuntien omistamissa alueellisissa jätehuoltoyhtiöissä ja joskus ne korreloivat hyvin tämän alueellisen jätesuunnittelun kanssa joskus eivät niinkään

monilla turkistarhoilla elävillä eläimillä on pakkokäyttäytymistä joka johtuu siitä että ei ole virikkeitä ja elinolot ovat hyvin kurjat

on esitetty aiheellinen pelko siitä että jos nyt summataan tähänastisia jossain määrin vakavasti otettavia suunnitelmia jätteenpolttokapasiteetin rakentamisesta niin tämä kapasiteetti tulee ylittämään jätteenpoltolle asetetut tavoitteet

voisi todeta että kasvaa se tukka masentuneellakin ja sama pätee myös turkiseläimiin

vaarana on silloin se että se alkaa syödä muita jätteenpolttoa edellä olevia jätteiden hyödyntämisen ja käsittelyn tapoja ja tämä siis suunnilleen nykyisen kaltaisella jäterakenteella jätteiden määrällä ja jätehuollon tavalla jätehuollon toteuttamisen tavalla

hänen argumenttinsa kannalta hieman kiusallisesti vähän myöhemmin hänen puoluetoverinsa edustaja hautala puhui täällä että tarhoille pitää myöntää vastaisuudessakin investointitukia

jos taas onnistuttaisiin tavoitteiden mukaisesti jätteen synnyn ennaltaehkäisyssä ja kierrätyksen osuuden kasvattamisessa silloin entistä todennäköisemmin tämä jätteenpolton kapasiteetti kasvaa niin valtavaksi että se ylittää selkeästi sen mitä on tavoiteltu valtakunnallisesti

tästä päädyn siihen kysymykseen jonka olen esittänyt tässä talossa aiemminkin pitäisikö meillä olla vahvempaa valtakunnallista jätepolitiikkaa kaikki kunnia näille alueellisille jätesuunnitelmille ja jos meillä pitäisi olla vahvempaa ohjausta siitä minkälaista jätteenhuoltoa tähän maahan rakennetaan niin miten se olisi järkevintä organisoida millä se jätehuolto saataisiin vahvemmin poliittisen ohjauksen piiriin ei siis sen suhteen mikä firma missäkin jätteitä käsittelee vaan sen suhteen mihin se jäte päätyy ja päätyykö se aidosti jätehierarkian mukaisessa järjestyksessä parhaaseen käyttökohteeseen

me emme kovinkaan suoraan pysty vaikuttamaan siihen miten ahmat raatelevat uhrinsa mutta me hyvinkin suoraan tässä salissa pystymme vaikuttamaan siihen kuinka monta miljoonaa eläintä pidetään turkistarhoilla niitten turkkien takia ja kuinka monta miljoonaa eläintä tapetaan niitten turkkien takia

itse ajattelen päinvastoin kuin edustaja hakkarainen niin että sellainen yhteiskunta joka kohtelee myös eläimiä siis heikoimpia hyvin on todennäköisesti parempi myös kaikille muille siis myös sotiemme veteraaneille ja muille sellaisille ihmisryhmille jotka ovat joutuneet kokemaan kovia

kuitenkin oikeastaan kaikki puheenvuoron käyttäneet ovat painokkaasti sanoneet että turkiseläinten oloja pitää parantaa nykyisestä

voimme kasvattaa vaatimuksia turkiseläimillä käytössä olevasta tilasta voimme vaatia enemmän parempia virikkeitä voimme tehostaa valvontaa mihin moni kollega on edellä viitannut

työllisyystilanne on todella niin vakava että kaikki keinot on otettava käyttöön ja varmasti hallituksenkin on vielä tästä kiristettävä tahtia mutta kyllä sitä oikeaa kunnianhimon tasoa kannattaa vielä hakea oppositiossakin

monet edustajat ovat tulleet tänne pönttöön toteamaan että eivät kannata tasa arvoista avioliittolakia koska avioliitto on heidän mielestään vain naisen ja miehen välinen liitto

me voimme palata siihen hallitusohjelman kirjaukseen jota edustaja kumpula natrin johdolla laadittiin aikanaan säätytalolla siis siihen että autetaan vapaaehtoisesti tarhaajia siirtymään muihin elinkeinoihin

me voimme ohjata nykyisin turkistarhoille menevät yhteiskunnan tuet muun elinkeinotoiminnan kehittämiseen ja me voimme jos ei nyt tarhausta olla vielä kokonaan valmiita kieltämään ainakin kieltää uusien tarhojen perustamisen jotta myös samalla hukkainvestoinneilta vältytään

se on suunnilleen saman verran kuin yksin tuulivoimateollisuus voisi suomessa työllistää eli kovin kovin vaatimaton tavoite

käytännössä on vain todettu kehäpäätelmänomaisesti että naisen ja miehen välille rajattua avioliittoa ei voi muuttaa koska avioliitto on naisen ja miehen välinen

lisäksi tästä ryhmäpuheenvuorosta ei ainakaan omaan korvaani jäänyt konkreettisia toimenpiteitä joilla nämä viherkaulustyöpaikat voitaisiin suomeen synnyttää puhuttiin työryhmästä mutta ei konkreettisista poliittisista toimista ja ratkaisuista

olen hyvin iloinen siitä konsensuksesta joka tuntuu vallitsevan tässä salissa turkiseläinten olojen parantamisesta

viherkaulustyöpaikat ovat siitä olen sosialidemokraattien kanssa samaa mieltä yksi merkittävä mahdollisuus tulevaisuudessa mutta ne eivät synny tyhjästä vaan siihen tarvitaan määrätietoista politiikkaa ja hallitushan on tältä osin jo ottanut monia askelia eteenpäin lisännyt esimerkiksi tutkimus ja kehitysmäärärahoja ja uusiutuvan energian tukia

keskustelussa on esitetty myös monia hurjia väitteitä tasa arvoisen avioliittolain vaikutuksista vaikkapa ruotsissa tai yhdysvaltain osavaltioissa

kaksi vuotta sitten kun kävimme tätä samaa keskustelua edustaja niikko esitti hurjia väitteitä siitä millaisia vaikutuksia lapsille on kasvaa samaa sukupuolta olevien parien perheissä

aineistoissa ei ollut tutkittuun näyttöön perustuvaa pohjaa

siksi toivon että kun jälleen esitetään hurjia väitteitä tasa arvoisen avioliittolain vaikutuksista niin esitätte mihin lähteisiin nämä teidän väitteenne perustuvat

kiinnostavaa kyllä ainoat jotka näitä moniliittoja tässä salissa nostavat esiin ovat tasa arvoisen avioliittolain vastustajat

yhdenkään tasa arvoisen avioliittolain kannattajan en koko kymmenenvuotisen eduskuntaurani aikani ole kuullut kannattavan tai edes pohdiskelevan usean ihmisen välisiä liittoja tässä salissa

miksi juuri te jotka vastustatte kahden samaa sukupuolta olevan ihmisen oikeutta avioliittoon haluatte toistuvasti nostaa täällä esiin näitä moniliittoja

jos luette tämän kansalaisaloitteen niin siitä käy hyvin yksiselitteisesti ilmi että tämä lakialoite ei johda moniliittojen sallimiseen eikä niitä pyri ajamaan

osviittaa saadaan myös siitä kun tarkastellaan kaikkia niitä nyt jo useampaa kymmentä maita ja alueita joissa tasa arvoinen avioliittolaki on jo säädetty

sanomatta on jäänyt että monet teologit ja monet kirkon työntekijät kirkon jäsenistä puhumattakaan tulkitsevat raamattua eri tavalla mutta tulkitsi raamattua sitten yhdellä tai toisella tavalla meillä on maailmalla paljon esimerkkejä maista joissa maallinen lainsäädäntö perustuu jonkin ihmisryhmän tulkintaan uskonnollisista kirjoituksista

me sen sijaan täällä suomessa elämme länsimaisessa oikeusvaltiossa ja demokratiassa jossa uskonnonvapautta kunnioittaen yhdelläkään ihmisryhmällä ei ole oikeutta pakottaa omaa uskonnollista vakaumustaan toisten kansalaisten ylle

jos te uskotte että avioliitto on rajattava vain naisen ja miehen välille se ei vielä riitä perusteeksi kieltää toisia ihmisiä toimimasta toisella tavalla

arvoisa puhemies

näin lehtitietojen mukaan pääministeri katainen pohdiskeli voitaisiinko kuntien vaikeaa taloustilannetta osaltaan hieman helpottaa karsimalla tarpeettomia normeja

mutta miten ministeri arvioitte voidaanko tällä saralla hieman helpottaa kuntien tilannetta

ensin oli vuorossa maanmittauslaitos seuraavaksi ilmatieteen laitoksen aineistot

tässä on se hyöty että näistä aineistoista voi syntyä uutta liiketoimintaa ja myös uusia työpaikkoja

arvoisa puhemies

oinonen luonnehti että on luonnotonta jos on vaikka kaksi äitiä tai kaksi isää

valtion ohella kunnilla on valtavia julkisesti tuotettuja ja rahoitettuja tietoaineistoja

tästä voidaan tietysti olla samaa mieltä siinä merkityksessä että on luonnotonta että ihmiset pukeutuvat pukuihin ja käyttävät kravattia ja pitävät silmälaseja tai käyttävät tietokonetta ja kännykkää ja luonnotonta on sekin että ihmiset kokoontuvat eduskuntaan ja täällä säädetään lakeja

miten ministeri arvioitte olisiko paikallaan velvoittaa myös kunnat avaamaan omia tietoaineistojaan julkiseen käyttöön ja sitä kautta helpottaa kansalaisten osallistumista ja toivottavasti saada uutta liiketoimintaa

arvoisa puhemies

ministeri kyllönen kuvasi aivan oikein sitä kohteliaasti sanottuna haastavaa tilannetta joka liikennesektorin rahoituksessa seuraavalla nelivuotiskaudella on edessä

oma arvioni on se että näillä nyt kehyksissä näköpiirissä olevilla määrärahoilla ratojen kunnossapitoon perusparannukseen joukkoliikenteen ostoihin ei valitettavasti voida saavuttaa niitä hyviä sisällöllisiä kirjauksia joita hallitusohjelman liikenneosiosta löytyy

kun te ministeri kyllönen viittasitte omassa puheenvuorossanne tarpeeseen miettiä uusia ratkaisuja niin miten suhtaudutte niihin mahdollisiin nyt näiden määrärahojen ulkopuolelta haettaviin rahoitusratkaisuihin kuten valtion omaisuuden myynnistä mahdollisesti ratojen rakentamiseen saataviin tuloihin tienkäyttömaksuista ehkä jossain tulevaisuudessa saatavaan rahoitukseen ja toisaalta joukkoliikennehankkeiden hyötyjen käyttöönottamiseen vaikka esimerkiksi niin että kiinteistönomistajilta voitaisiin jollain maksulla kerätä takaisin yhteiskunnalle rahoitusta joukkoliikennehankkeisiin

lähdetään liikkeelle ihan siitä peruskysymyksestä jota erityisesti edustaja tossavainen sivusi eli mitä tiedämme ilmastonmuutoksesta ongelmana

siinä mielessä voi olla luonnotonta että lapsella on kaksi äitiä tai kaksi isää mutta se on myös hyvin inhimillistä sillä inhimillistä on se että me ylitämme luonnon asettamat rajat ja me kuljemme kohti edistystä ja kehitystä

edustaja tossavaisen ajatushan oli se että koska ilmasto on toden totta muuttunut ennen ihmistäkin niin se ikään kuin todistaisi että ihminen ei voi muuttaa ilmastoa

me kuljemme kohti suurempaa tasa arvoa ja yhdenvertaisuutta ja emme alistu niihin luonnonlakeihin jotka siellä viidakoissa ja siellä savannilla vallitsevat vaan me luomme ihmisyhteiskunnan joka pyrkii turvaamaan tasa arvon ja oikeudenmukaisuuden sen kaikille jäsenille

se on vähän samankaltainen ajatus kuin että jos vaikka meillä on joskus luonnostaan salaman synnyttämiä metsäpaloja niin me emme voi mennä tulitikuilla sytyttämään metsää tuleen